operaattorivetoisten mallien rinnalle tulisi etsiä vaihtoehtoisia malleja kuten kuntaverkkoja

kunnat pohjois savossa ovat selvästikin ymmärtäneet hyvien tietoliikenneyhteyksien tärkeyden ja ovat ottaneet ohjat omiin käsiinsä ja pystyvät näin varmistamaan että kaikille halukkaille nopeita yhteyksiä on tarjolla

kuntamalli ja siitäkin modifioidut erilaiset versiot osaltaan varmasti edistävät myös monipuolista palveluntarjontaa

toinen harkittava seikka uusintahaussa voisi olla hakuehtojen muuttaminen niin että tarjous tulisi operaattoria sitovaksi vasta sitten kun tietty ennalta sovittu kuituyhteyksien tilaajamäärä ylittyy

tämä varmastikin rohkaisisi operaattoreitten lisäksi kuntia ja muita paikallisia toimijoita yhteistyöhön hankkeen toteuttamiseksi

olen tällä hetkellä vielä optimistinen että lopuillekin hankealueille löytyy toteuttaja kun hankkeita avataan uudelleen haettavaksi

tämä on merkittävä asia ja tähän tietysti liittyy osittain tämä heinäkuussa voimaan tullut yleispalveluvelvoite josta voidaan käydä debatissa sitten tarkemmin tilannekatsausta

arvoisa puhemies

tässä ehkä ministerin alustuspuheenvuoro

arvoisa puhemies

yleispalvelu on säädetty ensimmäisenä maailmassa ja niin kuin ed

laukkanen totesi jopa yksi mega tuntuu olevan liikaa teleoperaattoreille

laki on voimassa viestintäviraston tehtävä on seurata ja säännöllisesti käymme keskusteluja siitä että tässäkin tilanteessa näyttää että saatavuus ei ole suurin ongelma vaan se hinta ja ehkä se yhteyden laatu

näiltä osin olemme ryhtymässä toimenpiteisiin

viime kädessä regulaatiolla tässä vaiheessa vielä yritämme hoitaa sen siten kuin lakikin edellyttää eli viestintäviraston kautta

mutta olen siltä osin huolissani että teleoperaattorit eivät vastaa siihen huutoon mitä lainsäätäjät ovat säätäneet

siihen varmasti palaamme

mutta se seuraava vaihe on kyllä sanotaanko edennyt vauhdikkaasti huolimatta siitä että puolitoista vuotta on vierähtänyt mutta niin kuin totesin tämän notifikaatio vei komissiossa vuoden

siltä osin meillä on aika tarkasti määritelty tapa toimia joka on eduskunnassa hyväksytty ja komissiossa notifioitu tämän tuen suhteen

olen tietysti siltä osin huolestunut jos näyttää olevan niin että meille jää tähän maahan mustia aukkoja joissa ei sitten löydy hankkeille toteuttajia

pyrimme avaamaan näitä hankkeita arvioimaan mistä se johtuu millä saisimme myös kysyntää

tämä on varmasti se äärimmäinen tapa toimia mutta jos eduskunnan tahto on tulevaisuudessakin yhtä vahva kuin se on tällä hetkellä niin varmasti ne keinot sitten löytyvät

pulliainen kysyi miten ruotsin malli eroaa suomen mallista

mutta laajakaistat kohtuuhintaan ovat tärkeitä ja ilman muuta myös tietoliikenneinfrastruktuurin toimivuus kriisitilanteissa luonnon olosuhteissa myrskyissä on sellainen asia että tämänkesäisten kokemusten jälkeen viestintävirasto on analysoimassa tilannetta

olemme kutsuneet sähköyhtiöt ja teleoperaattorit koolle ja arvioimme minkälaisia toimia tarvitaan jotta voidaan paremmin varautua ja ennakoida näitä mahdollisia tulevia tilanteita

postidirektiivin implementointi on tulossa tähän saliin ei minimi implementointina vaan kokonaislain uudistuksena jolla tullaan turvaamaan viiden päivän jakelu kaikkialle tähän maahan

jos tällä hetkellä postilakia ei uudistettaisi itella olisi lähivuosina aikamoisessa kriisissä sen suhteen että volyymit postinjaossa tulevat vähenemään

nykyisellä rakenteella ja lainsäädännöllä itella törmäisi lähitulevaisuudessa seinään ja todennäköisesti postin jakelu kriisiytyisi

se riippuu siitä miten volyymit pienenevät millä tavalla sanomalehtien jakelu on sitten täällä osana yleispalvelua suorittavan itellan toiminnoissa

yleisradion osalta televisiomaksu on se tapa jolla yleisradiota on rahoitettu viime vuosina

järjestelmä on ajamassa itseään vanhanaikaiseksi johtuen tästä monikanavaisesta jakeluympäristöstä

se on totta että mediamaksu olisi tasoltaan ollut alhaisempi johtuen siitä että se olisi ollut veroluonteinen maksu pakollinen maksu kaikille suomalaisille kotitalouksille tai asunnoille

mielestäni on tärkeää että haetaan sellainen rahoitusjärjestelmä jonka kansalaiset kohtuullisen oikeudenmukaiseksi kokisivat

todennäköisesti se on joko budjettirahoitteisuus tai veronluonteinen maksu veronluonteinen maksu jonka ulkopuolella osa kansalaisista on

siinä mielessä olen vahvassa uskossa että se ratkaisu että tätä rahoitusjärjestelmää vielä hiotaan on oikea ratkaisu ylen näkökulmasta ja myös maksajien kansalaisten näkökulmasta siltä osin että halun olla rahoittamassa julkisen palvelun tehtävää pitää olla kansalaisten hyväksymä

arvoisa puhemies

mutta olemme käyneet rakentavia keskusteluja digitan kanssa ja lähdemme siitä että oikeudenmenetyksiä ei saa tulla ja digita on ymmärtänyt valtiovallan yskän tässä asiassa

näin olen hyvin luottavainen sen suhteen että olipa ratkaisu mikä tahansa sen ei asiakkaalla pitäisi näkyä

viime kädessä hallintoneuvoston kautta eduskunta valvoo yleisradion toimintaa ja myös viestii varmasti tahtotilansa siltä osin mitkä asiat ovat julkisen palvelun tehtävän toteuttamisessa niitä prioriteetteja mitkä vähemmän prioriteetteja ja siltä osin se viesti varmasti sitten sinne ylen operatiiviselle tasolle menee

koskaan ei suomen historiassa ole puhelinlinjoihin laitettu yhteiskunnan rahaa

jos niin on että tämä raha ei riitä niin silloin olemme perälautana ilmoittaneet että mahdollista on myös sitten veronluonteisesti kerätä rahaa lisää

tietysti tiedän sen että tämä on myös toimijoitten näkökulmasta se viimeinen perälauta ja olemmekin pyrkineet kannustamaan operaattoreita toimimaan hyvässä uskossa ja hengessä jotta meidän ei tarvitsisi tähän perälautaan tarttua

täysin sataprosenttista varmuutta ei varmasti missään olosuhteissa ole luotavissa mutta on huolehdittava siitä että tiettyjä kriisi solmualueita on joista huolehditaan

tätä nyt tullaan pohtimaan ja miettimään minkä tyyppisiä määräyksiä ja mahdollisesti regulaatiota tähän tarvita

jo nyt hakkuujäljistä on tarvitaan arvoisa puhemies